tämä puhtaus tulee monella tavalla esiin muun muassa niin että meidän fosfaattilannoitteemme eivät ole olleet kadmiumpitoisia meillä on puhdasta pohjavettä meillä on paljon vahvuuksia ja niihin sitten kuuluisi myös tämä gmo vapaus

niitä selvitetään koska on erityyppisiä tutkimuksia mutta on todettava että suomen ympäristökeskuksen tutkimuksissa ei ole todettu että merimetso nimenomaan käyttäisi kuhaa tai muita arvokaloja ravintonaan päinvastoin se käyttää muita eli lähinnä särkikaloja

tällä hetkellä kun tuo taleban valta on kukistettu kabulissa kabulin keskustassa niin yhtäkkiä he jälleen muistuttavat yhä enemmän vastarintataistelijoita ja pataaneille ehkä vapaustaistelijoita niin kuin täällä tänään olemme pohtineet

eli sitäkin voi juoda kuolematta ainakaan heti

ja mikä ne on hävittänyt

eli lappi ei ole liikaa suojeltu missään tapauksessa

yksi todennäköinen syy on salametsästys

tässä mielessä se on ihan hyvää

tämä on viehättävä ajatus mutta sen viehättävyys ei saa sitten kuitenkaan polkea muita museaalisia toimia jaloille ja siinä mielessä siihen pitää suhtautua kuitenkin asiallisesti ja siinä mielessä viileästi ettei viehäty ennen kuin asia on loppuun saakka mietitty

tämä lainkuuliaisuus kainuussa itä suomessa lapissa on heikentynyt ja johtanut varsin törkeisiin salametsästystapahtumiin

tämä on valitettavasti sen näköinen näkymä joka vaikuttaa tällä hetkellä hyvin todennäköiseltä

kun monsanto yhtymä ja muut ovat kehittäneet aivan taloudellisista näkökohdista yksinoikeudella patentteja muun muassa maissiin riisiin niin satoisuus useinkaan niissä ei ole ollut sellainen tekijä että se olisi tämän jollakin tavalla perustellut vaan usein taustalla on ollut muun muassa se että on samalla myyty torjunta aineita kasvinjalostuksen yhteydessä jossa jalostuksen päämääränä on ollut torjunta aineita kestävät lajikkeet

ajetaan moottorikelkalla ahmaa takaa ja kun eläin nääntyy niin sitten ajetaan yli muutaman kerran niin että se menehtyy

lisäävätkö palvelusetelit sitten terveyserojen poistamista

usa joka käy siis tätä sotaa ja tarvitsee liittolaisia painaa laukaisinnappia louisianassa tai jossakin keskilännessä

haluan vielä todeta sen kun täällä on puhuttu dioksiinista ja furaaneista että kymijoen delta alue on yksi varsin ongelmallinen dioksiini furaanilähde

erityisesti ne eivät kohdistu niihin joilla ei ole varaa maksaa ja näihin kuuluvat nyt esimerkiksi sitten pienituloiset pitkäaikaistyöttömät pieni ja keskituloiset eläkkeensaajat ja niin edelleen

puhemies

kymijoesta tulee edelleenkin jonkin verran dioksiinia mutta pääosin kymijoen dioksiini on sedimentoitunut niin sanotusti terveiden sedimenttien alle

petovahinkojen korvaaminen on tärkeä asia ja myöskään viipymät tässä asiassa eivät ole kenenkään eduksi eivät näiden eläinten suurten petojen joille kuuluu oma reviirinsä tässä maassa eivät metsästäjien eivät suomen valtion eduksi

esittäisin että tämä siirretään esimerkiksi ensi viikon torstaina olevaan lakialoitteiden lähetekeskusteluun

karzain hallinto on korruptoitunut

mutta sitä ei pidä kanavoida

se ei ole uskottava ja varmasti sekä karzai hänen liittolaisena että taleban tällä hetkellä rahoittavat toimintaansa huumekaupalla

tämä järjestelmä voi tietysti joissakin suhteissa helpottaa jonojen purkua niin kuin ed

pulliainen sanoi pitää osin paikkansa sikäli että on myös pestyä rahaa ja isoja yksiköitä mutta sitten on aika tavalla sellaisia niin sanotusti tavallisia ihmisiä venäjältä tulleita suomessa asuvia voivat olla logistiikan palveluksessa tai muuten tekevät työtään elävät ihan tavallista elämää ei varsinaisesti heillä ole mitään pestyä rahaa jolla he hankkivat ehkä asunto osakkeensa

tässä on siis yksi asia joka on eduskunnassa tällä hetkellä osittain käsittelyssä ja toivomme että maa ja metsätalousministeriö reagoisi ja vetäisi tämän ehdotuksen mikä täällä on rinnakkaiselosta pois ja sitten katsottaisiin nimenomaan eun kanta tässä ensin

kanavamerkinnän siis tällaisen vesiyhteysaluemerkinnän ja tämä vesiyhteystarvemerkintä palautettiin sitten korkeimman hallinto oikeuden toimesta kun kymenlaakson maakuntaliitto oli tästä valittanut

kyllä

saimaannorppa ei ole mikään kalalaji jota pitäisi pyytää tai sitten kalalajina rauhoittaa vaan se on nimenomaan ainutlaatuinen endeeminen imettäväinen jonka kohdalla suomella on erityinen vastuu

mielenkiintoinen oli tilanne silloin kun taleban oli oikein vallassa

mutta sitäkin näkökulmaa että palveluseteli on vaihtoehto nimenomaan jollekin toiselle toimenpiteelle tietysti pitää hiukan kriittisesti tarkastella

yh keskustella nyt siis ajankohtaista todeten ajankohdasta

suomen näkökulmasta on moni ilmoittanut ja ehkä hallituskin on sitä mieltä noin syvimmillään että tätä kriisiä ei ratkaista sotilaallisin toimin vaan poliittisin mutta kuitenkaan se linjaus että lähetetään yhä lisää sotilaita ei tue tätä ajatusta ei myöskään se että oda rahoja käytettäisiin sotilaalliseen toimintaan

mutta puhemies aikaisemmin kysyin jo koser ja halal teurastuksesta ministeriltä

ministeri vapaavuori oli tässä kyllä alun pitäen oikealla kannalla

jos vaikkapa ostetaan palveluja yleensä yksityiseltä sektorilta ja sille vaihtoehtona on palveluseteli niin molemmat vaihtoehdot ovat sairaanhoitopiirin näkökulmasta heikkoja

pulliainen tietää hyvin myös winwind yhtiön joka toimi aikoinaan siellä oulun suunnassa

kuitenkin mitä enemmän meillä on ihmisiä jotka uskonnollisista syistä syövät halal tai koser teurastuksella tuotettua naudanlihaa lammasta ja muuta esimerkiksi siipikarjaa niin yhä enemmän meidän tulee seurata tapahtuvatko nämä teurastukset eläinsuojelulain tarkoittamalla tavalla

laxell täällä ihmetteli merikeskusta että se on aivan linjassa valiokunnan toiminnan kanssa myös sen toiminnan kanssa että aikaisemmin todellakin on lopetettu merentutkimuslaitos ja nyt halutaan kehittää uusi itämertakin tutkiva ja sen pelastamista tiedolla ja taidolla ohjaava laitos

mielestäni se ei ole oikeassa paikassa kun sen suojelu on maa ja metsätalousministeriön alaisuudessa ja sen suojelun käytännön suorittaminen on nyt muuttunut

poissa sihto samaan pois edustajat arvoisa puhemies

myös tässä esitän tätä asiaa pöydälle ensi viikon torstaina pidettävään lakialoitteiden lääkitys visioon menevä

mutta tällaisen palvelusetelijärjestelmän luominen kaiken kaikkiaan johtaa tietysti pitemmällä tähtäimellä siihen että ne rahat jotka potilas tuo sairaanhoitopiirille jonka avulla sitten laskutetaan kuntia jäävät saamatta ja pitemmällä tähtäimellä tämän järjestelmän laajentaminen heikentää sairaanhoitopiirien taloutta

siihen liittyy jälleen tällainen älyllinen akrobatia vähän sama asia mitä nyt ilmastonmuutoskysymyksissä halutaan oda rahoja siirtää ilmastonmuutoksen hillintään

niin kuin kaikki tiedämme se on nyt etelä savon elyn alaisuudessa ei enää metsähallituksen hyvin asiaa tuntevien henkilöiden niin kuin tero sipilä alaisuudessa taikka heidän toimintapiirissään

rossin tekemä aloite koskee myös tämän tyyppisiä yrityksiä

toisaalta dioksiinit ja furaanit ovat täällä olleet esillä

lopuksi

valiokuntaneuvos jaakko autio on tehnyt suuren työn kun hän on kirjoittanut tämän ja näin ollen valiokunnalle osoitetut kiitokset menevät myös hänelle

juha hakola aivan hyvin totesi että suomalaisille siellä palveleville naisille ja miehille on annettava tukea

todella kymijoki on hyvin tarkoin tutkittu joki pohjineen ja tiedämme että se on maailmanlaajuisestikin suurimpia dioksiini ja furaanivarastoja

arvoisa puhemies

karpela sanoi olemme mieluummin myöhässä kuin etuaikaisesti

erittäin hyvä asia näin mutta samalla on todettava että pitäisi olla enemmän varoja kansallispuistojen ylläpitämiseen

sille ei pidä antaa tukea

eli sen ruoppaaminen siihen kajoaminen mahdolliset potkurivirrat jos se olisi osa kanavaa aiheuttaisivat dioksiinien ja furaanien liikkeelle lähdön

toivonkin että hän tässä kohdin voisi tietysti käyttää esittelypuheenvuoron vaikka asia on minulle tuttu mutta tästä huolimatta

onnistuuko yhtä hyvin paremmin tai huonommin tämän sodan afganistanilaistaminen

arvoisa puhemies

sitten lohi nousisi vapaasti aina kouvolaan saakka niin että sitä voitaisiin käytännössä hyvin pitkälti ankkapurhan ohituksen jälkeen kalastaa koko kymijoen matkan

yksi näistä on se että ei todellakaan tämä työnantajan kelamaksun poistaminen lisää suomen teollisuuden kilpailukykyä eikä vienti yhtään enempää vedä tämän jälkeen

tämä asia on tietysti auki mutta ehkä se ei onnistu niin että nämä sotilaat joidenka pitäisi sitten turvata afganistanilaisten siviilien elämää ovat usan tai muiden pohjoisten läntisten asevoimien liittolaisia vaan heidän pitäisi olla aidosti afganistanilaisten ihmisten liittolaisia ja heidän tukeaan nauttivia

kansaneläke on syntynyt aikana jolloin keskustapuolueen edeltäjä sosialidemokraatit vasemmistoliiton edeltäjäpuolue ovat olleet hallituksessa ja olleet sitä tekemässä soisi lukijaa tyks vasemmistoliiton edeltäjäpuolue ja tuolloin saatiin hyvin merkittävä kansanvakuutus aikaiseksi

täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja myös nuorisosta ja lasten terveydestä ylimääräisistä kaloreista nopeasta sokerista virvoitusjuomista joissa on paljon sokeria muuta tällaista

pitäisi varmaan lahjoittaa enemmänkin niille saksalaisille tai ison britannian ostajille rahaa jotta kauppa kävisi jos tuollaista logiikkaa jatkaisi

siis tavoite on ihan selvä ja se on välttämättömyys ja siihen tämä ilmastolaki antaa keinot

nyt sen maksupohjaa ollaan kaventamassa ja siirtämässä tämä tähän saakka työnantajien maksama kansaneläkemaksu budjetin rasitteeksi

toinen varsinainen tuulimylly on työntekijöiden palkat että ne nousevat tämän kautta kuntasektorilla

kakkostyypin diabeteksen lisääntyminen ja siitä koituvat ongelmat ovat todella suuri kysymys suomen ja koko voi sanoa euroopan niin sanotun hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden suhteen

kolmas on todella se että eihän se raha missään taivaassa ole tämä puuttuva miljardi

todella se että neste oil oyj on aloittanut nämä todella massiiviset biopolttoainetuotantoprojektinsa pohjautuen nimenomaan palmuöljyyn on niin kuin sanoin aikaisemmin kansallinen ongelma koska se on hyvin vahvasti suomalainen myös suomen valtion omistama

edelleenkin kun ostamme kalaa broileria ne merkinnät joissa pyyntiaika ja pyyntipaikka kalojen kohdalla broilerien kohdalla esimerkiksi se mistä broilerit ovat alun pitäen kotoisin ja lähtöisin ovat puutteellisesti esillä

tarkoittaako ed

siinä pitäisi enemmän omistajaohjaavuutta hallintoneuvoston kautta ja muuten julkisen keskustelun kautta ohjata tämän yrityksen toimintaan

hallitusohjelma joka tapauksessa näin sanoo ja nyt tämäkin päätös lisää eikö vain ed

pulliainen tätä alijäämää mikä hallituksella on

velkaa otetaan bruttokansantuote pienenee jolloinka tämä prosenttiluku kasvaa

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri viittasitte romanien huonoon epäinhimilliseen kohteluun toisen maailmansodan aikana saksan miehittämillä alueilla ja nyt myöhemmin sitten vielä sosialismin aikana

keskustelemme kotitalousvähennyksestä ja kaikki tiedämme että se koskee vain niitä henkilöitä joilla on valtionverotuksessa tuloja

arvoisa puhemies

ja kun tässä on ollut paljon puhuttu puolivälitarkastelu hallituksella niin sen yhteydessä on todettu hyvin selkeästi että hallitusohjelmaa ei muuteta

mutta puhemies tässä kysymyksessä tästä kotimaisesta lähteestä ja varkauden koelaitoksesta sille kaikki toive sen hyvästä etenemisestä stora enson ongelmista riippumatta puuperäinen toisen ja kolmannen sukupolven hydrolyysiin perustuva biopolttoainevalmistus olisi avain

itse myös otin tämän siirtomaa ajattelu käsitteen tähän mukaan siinä mielessä että maa joka rakentaa tulevaisuutensa kaivoksille on todella kuin siirtomaa kolonia jonka rikkauksia hyödynnetään

mutta mitkä ovat ne toimet nyt kun ei ole näitä kumpaakaan järjestelmää miten eu on pystynyt ja pystyy tällä hetkellä parantamaan omilla toimenpiteillään politiikallaan romanian ja bulgarian suuntaan balkanin suuntaan näiden kansalaisten eu kansalaisten elinolosuhteita

jotta tänne helsinkiin pääsisi viihtymään pitää olla hyvät yhteydet

jo pari viikkoa sitten hallitukselta lähti paimenkirje asiasta jonka valtiovarainministerin lisäksi oli pääministeri vanhanen allekirjoittanut

täällä ministeri pekkarinenkin kuvasi itse miten tehokkaasti ja miten paljon tämä hyödyntäminen tapahtuu suomalaisen veronmaksajan suorittamalla infran rakentamisella

siis turpeen kohdalla joudutaan joka tapauksessa tekemään älyllinen kuperkeikka jotta siitä saataisiin biopolttoaine ympäristön näkökulmasta kestävällä tavalla mutta puuperäinen vaihtoehto on realistinen ja siihen pitäisi meidän sitten pystyä löytämään keinot

kuitenkaan tässä tapauksessa joka kohdistuu kaikkein pienituloisimpiin ihmisiin työtä ei korvata ollenkaan ei avusteta sitä ainoastaan laitteistoa

voitteko kertoa siitä

me maksamme infran ja sitten tulee pahimmassa tapauksessa aika spekulaatioon taipuvainen ulkomaalainen kaivosyhtiö ja tyhjentää alueen jättää jälkeensä ongelmat

myös määrän kannalta se mahdollistaa suuren tuotantokapasiteetin

näitä keskeytyneitä hankkeita on tiedossa toki ja myöskin niiden kohdalla tämä jälkihoito on jäänyt kesken

tässä on käytetty hyviä puheenvuoroja

itsekin olen allekirjoittanut ed

kysyisin

näin ollen mitä ne voivat olla

itäinen rantarata puuttuu ja pääkaupunkiseudun etu olisi myös että kiskot sinne suuntautuisivat

voitaisiinko ensi vuonna parantaa tätä prosenttia ja viimeinen ennalta varattu nopeuttaa sen keskustelupuheenvuoro edusta jäsenensä jälkeen ministeri

eivät ne ole sitä että eläkeikää nostetaan kahdella vuodella tai että lähinnä kuntatalouteen vaikuttavaa kiinteistöveroa nostetaan

mielestäni tämä asia on hallituksen esityksessä keskeneräisesti valmisteltu

arvoisa puhemies

kyllä hallitus on ulkoistanut laupeuden nimenomaan sinne koteihin omaishoitajille huonokuntoisille lähimmäisille jotka joutuvat hoitamaan toista huonokuntoista

arvoisa rouva puhemies

jaskari viittasi ja sen myönteiset tulokset koetaan porvoosta loviisan kautta kotkaan ja haminaan ja vielä siitä edelleen itään kun rata joskus sinne vielä jatkuu

arvoisa puhemies

tämä yva kysymys sanon lopuksi sen on tärkeä asia

aivan muutama sana tuosta ed

harmaa talous ensinnäkin nyt minihallitusohjelmassa on nostettu asiallisella tavalla esiin nostettu agendalle niin kuin sanotaan mutta sama hallitus käytännössä on tämän hallintarekisterin tuonut suomeen ja sillä tavalla antanut mahdollisuutta harmaalle taloudelle ja tällaiselle kasvottomalle omistamiselle

omaishoitajan palkkiota ei ole pystytty verotuksen suhteen helpottamaan sillä tavalla että siitä jäisi enemmän käteen vaan se menee aika tavalla veroihin

kuulemme puhuttavan siitä että suomessa pitäisi myös varautua geenimanipulaatioon jos ilmastonmuutos etenee

kelan kuntoutus todella loppuu taikka paremminkin niin että se saattaa sitten vielä jatkua erityisistä syistä ja nämä erityiset syyt ovat niitä että potilas tai asiakas ei ilman kuntoutusta säily kotikuntoisena

näin ollen myös tämä olisi hyvä muistaa kun tehdään uudenmaan maakuntakaavaa ja todetaan että hyvä on tässähän tämä maakuntakaavan rantaratakäytävä säilyy

on hyvä huomata että muun muassa tämän päivän pääkaupungin lehdessä on artikkeli kehitysmaiden siemenpankit tarvitsevat lisää rahaa

vähän kommentoin mitä ministeri hyssälä totesi työurien jatkamisesta